arvoisa puhemies

tämä teksti oli keskustan puoluevaltuuston puheenjohtajan jouni ovaskan kirjoituksesta jossa oli juuri tätä oikeaa alkiolaista henkeä mitä täälläkin on toivottu

olisin vain todennut hänelle että nyt minä ymmärrän että kun viime kaudella ei ollut valtiovarainministeriön vero osaston virkamiehen suostumusta eikä pia viitasen aloitetta niin sen takia keskustapääministeri ei voinut toimia tässä asiassa ja tarttua toimeen

mutta puhemies en malta nyt olla vielä nostamatta yleisradiota tässä vaiheessa keskusteluun sillä kun puhumme kulttuurista ja puhumme yleisradiosta se on meidän yhteiskuntamme erittäin merkittävä kulttuurilaitos jolla on paitsi itseisarvo myös erittäin tärkeä merkitys esimerkiksi suomalaiselle elokuvalle sen tukemiselle ja monelle kaupalliselle itsenäiselle tuotantoyhtiölle

toivon tosiaan että hallitus voisi tässäkin nyt aikeensa peruuttaa ja esimerkiksi osan tästä autoveron kevennyksestä johon rahaa tuntui riittävän pistävän sitten näihin maakunnissa todella tarpeellisten joukkoliikenneyhteyksien turvaamiseen

sama henki on ollut muun muassa edustaja pekkarisen puheenvuorossa jossa on sanottu että hukka perii ellemme panosta työllisyyteen tässä ja nyt

mutta jotta nyt ei jäisi ihan väärää kuvaa niin kyllähän sosialidemokraatit viime kaudella muuten omissa vaihtoehdoissaan jatkuvasti nostivat harmaan talouden torjunnan erittäin merkittävälle sijalle

puhemies

ja siksi teidän arvoisa pääministeri täytyisi nyt eduskunnalle ilmoittaa että te tulette tarkistamaan hallitusohjelmaanne työllistävämpään suuntaan

siksi edelleen peräänkuulutan sitä että nyt tarvitaan kokonaisvaltaista kehittämis otetta esimerkiksi erilaisia kaupunkiseutujen rakentamisprojekteja joita esimerkiksi ara rahan kautta voidaan hyvin tässä tilanteessa rahoittaa

jos nyt tätä rahoitusta ajetaan alas ja supistetaan suppea yle mikä karhunpalvelus se on koko kulttuurielämälle

me ihmettelimme hallituksen toimia siinä että työsuojeluvalvonnan ja tämäntyyppisen valvonnan rahoja leikattiin ja tarjottiin nollaa sinne toimien suhteen

ja haluaisin vielä tietää ministeri linden kävi salissa mutta ei ole valitettavasti nyt täällä paikalla miten ulkopuolinen valvontaelin jossa joku muu katsoo mitä yle saa tehdä edistäisi suomalaista kulttuuria

mutta se tietenkin oli pekkarisen puheenvuorossa hyvää että hän nyt selkeästi kuitenkin maltillisesti kiitti tästä esityksestä ja hän ei valitettavasti ilmeisesti kuullut tämän keskustelun alkua jolloin tuntui olevan se ryhmäpuheenjohtajankin sävy suurin piirtein vain ja ainoastaan sitä että väärin sammutettu

kyllä minunkin mielestäni on hivenen outoa että kokoomuksen viestintä toimii nyt sillä tavalla että täällä kokoomusedustajat lukevat salissa päivän vanhoja uutisia ministeri kataisen puheista mutta ehkä tämä kertoo kokoomuksen viestintäosaamisen tasosta myös

yksi semmoinen konkreettinen asia mitä en siinä maininnut mutta haluan tuoda esiin kun tätä kuluttajan näkökulmaakin minulta kysyttiin joka edelleenkin edistää kohtuuhintaa on esimerkiksi tämä yleispalveluvelvoite joka on olemassa

pyysin tämän vastauspuheenvuoron kun täällä ed

kun kaikilla on oikeus häiriöttömään puhelimeen ja yhden megan nettiyhteyteen niin tästä tulee selkeitä säännöksiä näille yleispalveluyhteisöille että he joutuvat tiedottamaan näistä yleispalveluistaan nykypäivää paremmin ja edistämään siten niiden käyttöä

haluan myös osaltani ottaa osaa tähän ranskan tapausta koskevaan keskusteluun koska se on sellainen asia joka tulee ihan jokaiselle meistä edustajista kun kuljemme tuolla maakunnissa keskustelemassa ihmisten kanssa

oletteko koskaan analysoineet kuinka paljon teidän hallituksenne esitykset esimerkiksi energiaveron korotuksista menevät asumisen hintaan ja keventävät pienituloisten eläkkeensaajien pienituloisten lapsiperheiden työttömien kaikkien rahapussia

eihän meidän nyt sen takia eusta pidä erota että sieltä tulee näitä energiatodistusvaateita vaan muuttaa siellä näitä pähkähulluja vaateita

edustaja pekkarisen puheenvuoro oli monin osin hyvin ansiokas ja oikeastaan minä suosittelisin hänelle että hän voisi ottaa siitä ihan kopion ja lähettää sen myös komissaari olli rehnille joka edustaa kanssanne täysin päinvastaista linjaa

siksi mielestäni on äärimmäisen tärkeää se että edustaja heinäluoma otti esille nimenomaan koko eduskunnan mahdollisuuden saada tietoa suomen linjasta ja käydä sitten sitä keskustelua sen pohjalta

jos nyt tässä pitäisi mennä sille linjalle että palkkoja aletaan alentaa ja sitten valtio tulee ja palkitsee veronkevennyksillä tällaisia ratkaisuja niin en kyllä näe sitä hyvänä

arvoisa rouva puhemies

nyt tapahtuu niin että asukas lähiössä hervannassa tesomalla kontulassa varissuolla maksaa ministeri kataisen lahjaa elinkeinoelämälle kun tämä päätti yksipuolisesti poistaa kansaneläkemaksun työnantajilta

se mikä on erona tällä kaudella on se että hallitus joka julistautuu sosiaalisesti oikeudenmukaiseksi tosiasiassa leikkaa kunnilta pakottaa kunnat leikkaamaan palveluita

mutta minä olen kyllä toista mieltä hänen kanssaan tämän komissaarin kanssa eli minä korostaisin nyt tässä puheenvuorossa sitä että juuri siksi että emme ole halunneet mennä näiden yhteisvastuiden teille yhteisen velan tielle suomen linjahan on ollut tässä hyvin tiukka

kyllä ne palvelut pitää voida ensinnäkin turvata veroja kerätä ja sitten minä ajattelen kyllä ihan sitä palkansaajaa joka tänä päivänä on joutunut nyt jo vaikeuksiin monta kertaa kun on tiukat ajat sillä että raha riittää normaaliin elämiseen ja pikkusen jäisi jotain kukkaron pohjalle

eli eduskunnan tiedossa on tämä eu puoli josta rahoitus tällä tulevalla rahoituskaudella loppuu ja se aiheuttaa hankkeelle omalta osaltaan haasteellisen tilanteen

pitäisin hyvin tärkeänä ja merkittävänä nimenomaisesti sitä että hallitus oma aloitteisesti pikaisesti eduskunnalle toisi tästä tietoa

vastaus tuli komissiolta ja sieltä tuli vastaus että selvä suomen huoli on noteerattu ja pistetään tämä seuraavaan refit kierrokseen merkille

sasin ja kaikkien mielestä kaikki on niin hyvin niin onko se tosiaan hyvin että meidän vanhuksemme kärsivät palvelujen puutteesta riittämättömästä henkilöstöstä ja pikku koululaisemme isoista ryhmistä

ja nyt kun sitten teillä siellä valiokunnassa puheenjohtajan mukaan ministeri soini vierailee perjantaina niin toivon että tämä toive tulee vahvasti esiin siellä ja tämä käyty keskustelu minkä täällä aiheellisesti edustaja heinäluoma otti esille

kyllä minulle se sopii että ministeri kiivailee oppositiopuolueen edustajalle mutta useimmiten se kiivailu on kyllä myös merkki siitä että asiaperustelut loppuvat silloin kun valitaan tuo sävy minkä omassa puheenvuorossanne arvoisa ministeri valitsitte

täällä puhuttiin monessa puheenvuorossa siitä miten sähköiset palvelut saadaan uudeksi menestystekijäksi edustaja tynkkynen vehkaperä jaskari ja moni muu

eli tässä prosessi käynnistettiin ja juuri siksi koska me emme voineet olla varmoja mihin se päätyy käynnistimme samaan aikaan myös kansallisen lainsäädännön parantamisen aivan kuten eduskunta edellytti

ja varmasti tämän politiikan seurauksena seuraavaksi tämän kokoomuksen pääneuvonantajan päärahoittajan wahlroosin tie on myös teidän tienne että seuraavaksi yksinhuoltajaäitiäkään ei ole enää varaa tukea eikä köyhiä

itse asiassa tiukentunut linja edellisen hallituksen linjaan nähden silloinhan konkreettisesti lainojen myötä lapioitiin rahaa vakuudetta ehdoitta

ei ole kerta kaikkiaan paluuta sinne keskustan työreformilinjalle jossa kyykytetään etujärjestöjä tai palkansaajaa ja tämmöisellä epäsovun meiningillä näitä juttuja ratkotaan

minä nyt kysyn ihan ystävällisesti hallituspuolueilta että jos tämä on näin pieni juttu niin miksi ihmeessä tämmöinen pieni juttu jota nyt joka tapauksessa aina ja kaikkialla pohditaan täytyy kirjoittaa valtiovarainvaliokunnan mietintöön ellei se ole signaali jostain kehityssuunnasta mihin tätä asiaa halutaan viedä aikana jolloin muutenkin uhkakuvana nähdään se että ministeriössä suunnitellaan maksuja näihin puistoihin

nyt tässä suhteessa pistettiin hanaa kiinni ja korostan edustaja pekkarinen että muun muassa valtiovarainvaliokunta on kiinnittänyt huomiota siihen että pitää koko ajan arvioida kaiken kaikkiaan sitä suomen talouden kantokyvyn kestävyyttä tällaisessa tilanteessa

eli siis puhemies yhteenvetona vielä kerran sanon että tässä vaiheessa tämä laki on turha ja tässä vaiheessa tulee kaikin voimin vaikuttaa nyt ihan tosissaan sinne euroopan unionin direktiivin evaluointiin

kaiken kaikkiaan me olemme tehneet suomessa viime aikoina paljon sellaisia satsauksia ja päätöksiä jotka edistäisivät sitä että meille syntyisi uutta osaamista kaiken tämän tietoliikenneosaamisemme ympärille

arvoisa puhemies

riittää veronkevennyksiin riittää varustelumenojen korotuksiin

mutta kaiken kaikkiaan mitä tulee tähän politisointiin mikä minusta on vastenmielinen ilmiö että täällä on nyt tullut esille että keskustapuolueella on selvästi haluja puuttua median sananvapauteen ja riippumattomuuteen minusta epämiellyttävällä tavalla

mutta minä kanssa vähän sitä ihmettelin kun keskustalla eilen oli kovin vaisu ja ehdoton linja ja oikeastaan juututtiin juuri tähän numerokikkailuun eikä puhuttu ehkä niistä sisällöistä siitä miten nämä päätökset vaikuttavat ihmisten elämään

eikö tällaisten keräysten mistä nyt puhutaan järjestäminen kuuluisi enemmänkin kansalaisjärjestöjen rooliin kuin valtion

olemme pistäneet sen alulle

olen jonkin verran häkeltynyt tästä perussuomalaisten puheenvuorosta

nimittäin me olemme siirtyneet uuteen hallintomalliin jossa ylen hallituksella on suvereeni valta päättää toimitusjohtajasta ja samaan aikaan täällä keskustan kalli kertoo että kyllä meillä poliitikoilla on vielä sanamme sanottavana

olemme edistäneet avointa dataa

yksi asia joka nousee nimenomaan tämän lainsäädännön yhteydestä ja josta puhuin tuossa avauspuheenvuorossa oli nimenomaan myös viestinnän luottamuksellisuuden vahvistaminen

totesitte että suomi olisi ainoa

miksi hallituspuolueet ovat kirjanneet tämän kirjauksen tänne

eli nyt kun ensimmäistä kertaa tämä uusi hallintomalli on koetuksella kun haluttiin että riippumattomasti yhtiön edun kautta haetaan ammattijohtajaa sinne niin sitten täällä ensimmäisenä keskustapuolue tulee ilmoittamaan että meillä on muuten siitä sanamme sanottavana

muun muassa ruotsissa saksassa ranskassa englannissa itävallassa portugalissa hollannissa tanskassakin on kerätty jo eriä aikaisemmin eli tämä on hyvin laajalti käytössä ja en minä ole nähnyt kauheita ongelmia näissä kyseisissä maissa juuri pankkiveron suhteen

olen täsmälleen samaa mieltä että viestinnän luottamuksellisuus tässä yhtälössä jossa satsaamme datakeskusten sijoittumiseen on todella tärkeä tärkeä asia

minä toivoisin että täällä olisi nyt kalli itse paikalla selvittämässä aikooko keskusta nyt tämän tulevankin valinnan politisoida jo ennen kuin uutta mallia on edes kokeiltu

minua häkellyttää perussuomalaisten linja myös siinä suhteessa että kun muuten olette sitä mieltä että eussa on kaikki pahaa ja koko euta ei pitäisi olla niin tässä te haluaisitte kuuliaisesti odottaa eun yhteistä järjestelmää ennen kuin suomi voisi mennä mukaan

kyllä tämän snowden tapauksen jälkeen usan markkinoilla tapahtui selviä romahduksia tämän suhteen eli kyllä tätä viestinnän luottamuksellisuutta kaivataan yritysmaailmassa

positiivinen yllätys oli se kun nyt vihdoinkin siirryttiin puhumaan myös asioista kun mauri pekkarinen täällä puhui ja kehui hallitusta siitä t k vähennyksestä mitä mauri pekkarinen itse hallituksessa ollessaan yritti

vielä lopuksi kyllä totean että ihmettelen perussuomalaisten huolta siitä että teidän mielestänne ilmeisesti sitten rahalla käytävä kauppa rahoitusmarkkinavero tai tämä pankkivero ovat ainoita asioita mitä maailmassa ei saisi verottaa

nimittäin arvoisa hallitus tosiasia on että te leikkaatte kohtuuhintaisten kotien tukea te poistatte kokonaan nuoriso ja opiskelija asunnoilta valtion tuen te leikkaatte kotien peruskorjausrahoista ja lopetatte tykkänään lähiöiden tukemisen

menettekö te sitten kertomaan hervannan valintatalolla pienelle ihmiselle työttömälle että kyllä sinun pitää maksaa veroa mutta pankkeja minä suojelen enkä halua että maksetaan veroja

puhuitte myös kaiken kaik

se ei ole vouhotusta vaan se on tutkimustulos että tähän mennessä ympäristötuki ei ole osoittautunut riittävän ympäristötehokkaaksi

käsittelee sitten tästä kaikkiaan tietynlaisesta tarpeesta katsoa tätä lakia kokonaisuutena valiokuntakäsittelyssä ja sen kehittämistä

keskustelu on päätynyt asia lähetetään talousvaliokunta lähetekeskustelua varten ei siellä on päivätty kahdestoista asiat poimien jaosto ehdottaa että asia puhemies

siitä ollaan useaan kertaan puhuttu ja useasti ollaan todettu että se on suurin syy miksi esimerkiksi kotimaassa me emme pääse niihin tavoitteisiin mistä aikanaan palkittu itämeren suojeluohjelma puhuu

kaikille teille jotka siellä valiokunnassa olette haluan sanoa yhteisesti että ilman muuta kaikkia näitä seikkoja voidaan pohtia myös jatkossa siinä käsittelyssä ja käydä läpi yhdessä mitä voimme tehdä

tätä ministerinä ajoin kovasti ja nyt olen kuullut omakotiliitosta paljon huolta siitä että ilmeisesti tässä valmistelussa ollaan nyt siinä vaiheessa että tätä normin purkua tältä osin ei välttämättä automaattisesti ole tulossakaan

siksi olisi äärimmäisen kiireistä tehdä ne eduskunnan edellyttämät toimet eli tuoda tänne selontekoa ja selvitystä ja sitä miten tästä asiasta pääsemme eteenpäin

tämähän ei ole yksistään toimintaperiaatteena ollut meidän edustajien ja hallituksen ja eduskunnan asia vaan tässähän on tätä asiaa aika vahvasti myös parttien kesken eli kolmikannassa tehty

kysymys on siis museolain muuttamisesta ja siitä että siihen lisättäisiin uusi pykälä jossa säädettäisiin valtakunnalliseksi erikoismuseoksi nimeämisen edellytyksistä

minulle sopii että jos edustaja heinosen edustama taho haluaa tämän pistää roskakoppaan niin sitten me voimme siitä keskustella mutta nyt tilanne on tämä

erikoismuseo on korotettua valtionosuutta saava ammatillisesti hoidettu museo jonka toimiala on yhteiskunnallisesti ja kulttuurisesti merkittävä

minun mielestä ihan asiallisesti rauhallisesti työryhmässä katsotaan mitä voimme tehdä sen periaatteen eteen mistä olemme täysin yhteisesti sopineet että tämä siirtyisi nyt sitten tuonne työelämän lainsäännön puolelle

arvoisa puhemies

tämä äskeinen puheenvuoro sai minut vielä huolestuneemmaksi kuin olen ollut

kyllä minä toivon että jossain vaiheessa nyt on jo joulukuu ja vaihtoehtobudjetti pöydällä myös keskustapuolue ja arvoisat hallituksen edustajat tutustuisivat näihin meidän vaihtoehtobudjetteihimme

nimittäin tämähän todisti nyt sitä että edustajalla ei ole käsitystä siitä aikooko suomen hallitus nyt nimenomaan nostaa tämän asian sinne direktiiviarviointiin ja revisiointiin koska nythän se on auki ja nyt suomi voi tuoda omat terveisensä